toivottavasti tämä signaali menee perille asti siinä että tällä heikennetään juuri nyt todella paljon ammattikorkeakoulutasoisten opiskelijoitten tilannetta työsuhteiden loppuessa ja tämä ei mahdollista heille täysipainoista opiskelua toiseen tutkintoon

kysynkin harmaan talouden ministerityöryhmän puheenjohtajalta valtiovarainministeri urpilaiselta

mihinkä konkreettisiin toimiin hallitus on ryhtynyt jotta tämä aikataulu pitää ja me todellakin pääsemme pureutumaan tähän syöpään joka kaivertaa tätä yhteiskuntaa

minä kysyn oikeastaan ministeriltä onko oikein että yhden toimialan osalta yhteiskunta tukee toimialan liikevaihtoa sillä että se edellyttää kunnallisen perhepäivähoidon lisäämistä ja vuorokautisten aukioloaikojen enenevää määrää

hämmästyttääkin sosialidemokraattien mukanaolo jotka ovat kuitenkin ammattiyhdistysliikkeessä olleet rakentamassa nimenomaan polkuja työstä työhön

on jotenkin hassua että eduskunta tekisi sellaisen päätöksen että me sysäämme tämän toimialan kannattavuuden ja työssäolomahdollisuudet kuntien hoidettavaksi

jos tässä samaan aikaan mahdollistettaisiin tämä julkinen liikkuminen niin että yhteiskunta pystyy turvaamaan töissä käynnin myös eri vuorokauden aikoina niin oltaisiin eri asemassa

arvoisa rouva puhemies

tietysti on pakko todeta että kyllähän muutokseen pitää olla hallituksessa mahdollisuutta mutta pakko kyllä sanoa että hallitus ja pääministeri sipilä ovat olleet kyvykkäitä omien näkemystensä muuttamiseen ja asiat ovat edenneet oikeampaan suuntaan

edustaja satonen toi totta kai erittäin perustellusti tiettyjä asioita esille mutta unohtaen sen että hän ei nähnyt sitä kokonaisuutta kuinka työurat ovat pidentyneet

nyt on tärkeätä että hallitus puntaroisi keskuudessaan tämän karenssipäivän vaikutukset vaikka edustaja rossi vähän värikkäästi koetti sanoa että joku puolustaa täällä ääni väristen yhden päivän palkan menettämistä

jäi harkitsematta vallan se että jopa raskaan metallin kolmivuorotyösuhteissa tämä on antanut sillä sektorilla paljon jaksamista paljon uutta intoa jatkaa

kaikkein tärkeintä on että koko järjestelmä mitä nyt ollaan tekemässä keskittyy siihen että ihmisten hyvinvointi kuntalaisten hyvinvointi voidaan turvata

tässä yhtenä tärkeänä ketjuna on juuri se että meillä vaikkapa nyt työkyvyttömyystapauksissa ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon meillä ihmiset voivat nopeasti palata sen tehokkaan jopa ennakoivan mutta myös sitten sairaanhoidon kautta olevan hyvän nopean palvelun vuoksi takaisin työelämään

ihmiset ovat jaksaneet saatuaan levähdystauon uudelleen olla työelämässä

vuorotteluvapaajärjestelmän heikkouksia on ollut se että me emme ole sen oikean idean kanssa olleet sinut että todellisia työttömiä saadaan työllistettyä

kuntarakenneuudistus ei saa olla esteenä ei se saa olla jarruna tässä mutta osaltaan olen kyllä rehellisesti pahoillani siitä että näin isossa tärkeässä asiassa meillä olisi pitänyt olla parlamentaarista yhteistyönäkemystä vielä enemmän

hallitusohjelma oli kunnianhimoinen ja oikeatavoitteinen mutta olisi pitänyt uskaltaa siitä huolimatta avata tätä laatikkoa vielä enemmän siihen tarkasteluun että me olisimme voineet tehdä tätä enemmän yhdessä rakentaen koska aivan selkeästi edelliset hallitukset ovat olleet aivan samoilla linjoilla

tärkeätä on myös katsoa paikallisen sopimisen edistämisen polku ja jos nyt sitten käydään tätä keskustelua niin nämä nyt ovat edustaja myllykosken näkemyksiä ehkä niistä asioista mitä nyt pitäisi tehdä tässä talouden tilanteessa mihin suuntaan näitä asioita myös voitaisiin edistää

ei tarvitse palkata juuri siihen työtehtävään tai henkilön työpanokseen mistä henkilö jää vuorotteluvapaalle työtöntä työnhakijaa vaan palikka on ollut tosi liikkuva

ei olisi pitänyt lähteä voisinko sanoa härkäpäisesti ajamaan vankkureita vaan todeta että jos naapurista saadaan vielä apua piiskaamaan sitä härkää terveeseen suuntaan niin se olisi ollut se ratkaisu mikä olisi ollut

ilman muuta tämä tarkoittaa sitä että nämä paikalliset sopimukset voitaisiin minun näkemykseni mukaan enkä usko että hakaniemestä kovasti tulisi vastustusta vaikka heti tänä päivänä sopia niin että kun sopijaosapuolena on järjestäytynyt työntekijä niin paikallisen sopimisen kulttuuri voidaan ulottaa myös niille järjestäytymättömille työnantajille

sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä työntekijän jaksamisen ja työuran pidentymisen kanssa

mutta toki täytyy sanoa oppositiolle että nyt vain pelkästään vastustamisella kritisoimalla ei voida edistää sitä yhteistä tavoitetta

kokoomus lähtee selkeästi siitä satosenkin piilottelema lauselma lähtee juuri siitä että kun tämä kerran maksaa työnantajille kun tämä tulee vakuutusmaksujen kautta niin tämä pitää tuhota

kuntien vahvojen hartioiden tai mitä hyvänsä nimittäjiä käytetäänkin yhteen liittäminen ja kuntalaisten peruspalveluiden hoitaminen ei toteudu

mutta uskoisin että tällä menettelyllä että kunnioitetaan sitä yleissitovan luonteisuutta että siellä paikallinen pääluottamusmies on se sopijaosapuoli kun tehdään paikallisia sopimuksia tätä rakennetta pystyttäisiin kehittämään

oppisopimiskoulutuksen uudistus on tärkeä siltä osin että meidän on pakko saada pk sektorille toimiva järjestelmä ja se tapahtuu sillä lailla että yhteiskunta

mutta täytyy kyllä sanoa että kyllä edustaja satosella on myös erittäin hyviä ajatuksia tuolla vaikkei hän kaikkia aivan ääneen sanokaan

meillä on tässä paljon annettavaa niin että me voimme yhdessä rakentaa tämän uudelleen niin että nuoret uudet alalle tulevat työntekijät ja siihen op pisopimusmallit ja vuorotteluvapaajärjestelmä

meidän on nimenomaan pakko luoda mahdollisuudet sille että oppisopimusjärjestelmä toimii pienillä työpaikoilla ja se tarkoittaa sitä että meidän on yhteiskunnalta suunnattava mahdollisuuksia että siellä todellakin tämä työssäoppiminen mahdollistuu

meillä on isolla kirjoitettuna että pakattu siellä ja siellä ja meitä johdetaan harhaan määrätietoisesti

niitten yhdistelmiä kehittämällä me voimme saada jotakin aivan uutta tässä maassa aikaiseksi ja minä toivon että edustaja satonen vielä vähän vastaisi tähän haasteeseen

samalla lailla sisämarkkinoilta tullut liha tulee eun lipun alla aivan kuin se lähetettäisiin puolivalmisteena saksassa valmistettu mutta argentiinasta ehkä tullut

eli kyllä meidän pitää eun alueella tuoda selkeästi esille oma tahtotilamme siitä että alkuperämerkinnän pitää olla ehdoton ja se on meidän kansallisen elintarviketuotantomme viennin yksi mahdollisuus siitä tulee erityisesti pitää kiinni

on erityisen tärkeätä että tämä kysymys nostetaan esille jo tavallaan toisessa samankaltaisessa lakialoitteessa kuin mitä jo viime viikolla käsiteltiin

sen jälkeen pienissä yrityksissä suhdannevaihteluita voidaan ilman yt neuvotteluja ja lomautuksia hyödyntää niin että sieltä pankista otetaan sitä rahaa siihen taloudelliseen notkoon tilauskannassa joka siellä yrityksissä on

byrokratiasta jäi vielä sanomatta tuossa ensimmäisellä kierroksella että meillä se on toimijoiden jaksamisen kannalta erityisen suuri riski

nyt olisi vaan syytä käydä tätä keskustelua siten että meidän suomen tavallaan laivaliikennettä vientiteollisuuden osalta ruvettaisiin ehkä pohtimaan viime kaudella tehdyn liikenneviraston näkemyksen mukaan niin että meillä satamien ja vientiteollisuuden osalta pystyttäisiin tutkimaan sitä voisiko sanoa oikeudenmukaisuusperiaatteella ja sen vientivetoisuus huomioiden

me suojelemme eläimiä meillä on ankara normisto mutta me uuvutamme nuoria alan yrittäjiä sen byrokratian alle ja samalla luomme erityisiä esteitä alalle tulevien elintarvikeyrittäjien osalle

esimerkiksi meillä tuolla satakunnassa satamat ovat sellaisessa asemassa että meidän oma liikenteemme siellä ja yritykset tavallaan sitten ovat maksumiehinä näissä väylämaksuissa

tähän meidän byrokratiaan joka on tietysti pitkän ajan kuluessa kehittynyt tällaiseksi pitää ponnekkaasti pystyä puuttumaan ja sitä kautta saada meille tervettä uutta monipuolista lähiruokatuotantoa joka tuo suomalaisia makuja pöytään

se tarkoittaa sitä että kun isoja laivoja tulee satamaan niin ne maksavat aina täyden väylämaksun koska väylämaksusta rahtiliikenteessä vapaudutaan vasta kymmenen kerran jälkeen

meidän pitää kehittää rautatieliikennettä niin että niissä satamissa missä jääolosuhteet ovat hyvät kannattaa tätä vientiteollisuuden osalta olevaa toimintaa edelleen harjoittaa tehokkaammin

satosen ja kiljusen juuri esittämiin kantoihin on pakko yhtyä siinä mielessä että nimenomaan mutta meidän pitää nyt tehdä puheista totta meidän pitää saada mustetta paperille niin että tavoitteena on juuri tuo hallintorajojen keskeinen yhdistäminen

siinä mielessä ilahdun kyllä tästä aloitteesta että tämä nostaa taas keskusteluun sen kuinka meidän kannattaa vientiteollisuutta palvella tässä maassa

arvoisa herra puhemies

me emme voi arvostella edellisten hallitusten päätöksiä siitä että meillä on syntynyt maahan hallintohimmeleitä

edustaja korhonen toi esille sen yhden oleellisen asian mikä ehkä tämän eduskuntakauden aikana istuntokauden aikana on tullut selkeästi esille

meidän pitää nyt turvata tässä ja nimenomaan sen pitää olla keskiössä että meillä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta pystytään siihen että me hallintorakenteita yhdistämällä voimme sujuvoittaa

ja ehdottoman tärkeää on se että yhdellä hallinnonalalla on se koko kokonaisuus koska se on ainoa mahdollisuus turvata se että meidän ikääntyvä väestö voi saada ne hyvät palvelut mutta myöskin se että kyllä meillä kaiken kaikkiaan hallinnollista byrokratiaa tässä maassa pitää omatoimisesti pystyä korjaamaan

tietämys siitä kuinka korkeaa osaamista meillä on omaa monipuolista metsänkäyttöämme kohtaan on todella puutteellista eussa ja niin erityisesti parlamentin osalta mutta ei komissiossakaan osaaminen kovin kaksista näytä olevan

on pakko vielä todeta ehkä edustaja hakkaraiselle ensin että riippuen siitä saanko niitä laulun mukaisia töitä tulen kyllä mielelläni hakkaraiselle hetikin töihin

me olemme tänään kuulleet siitä kuinka meillä on varmasti kaksi isoa toimijaa tällä sektorilla ja sitä kautta vielä alkutuotanto joutuu heillä on siis heidän isojen massiivisten tuontiponnistelujensa vuoksi hillitään kotimaisen alkutuotannon mahdollisuuksia pärjätä markkinoilla

ja jos tämä on nyt se tie se pitää myös kirjoittaa sinne sisälle ja uskaltaa sanoa että me tavoittelemme sitä että byrokratia kaiken kaikkiaan koko hallinnonalalla järjestyy

nyt tartun toisen kerran perussuomalaisen näkemykseen että nämä sosiaalikulut olisivat ikään kuin työnantajille ilkeyttään laitettuja asioita

voisiko sanoa erästä pappia lainatakseni että minulla on unelma että jossakin vaiheessa sieltä nakkilasta mäkirannantieltä haetaan kaksi mummoa ja yksi pappa niin että satakunnan keskussairaalasta on tilattu se kuljetus sinne että ne kolme ihmistä haetaan yhtä aikaa satakunnan keskussairaalaan keskussairaalassa ollaan järjestetty niin että heidän vastaanottoaikansa ovat samaan aikaan jolloin kuljetus sairaanhoito erikoissairaanhoito voisivat ruveta toimimaan niin kuin pitää

meidän tulee jouhevoittaa luvitusta

arvoisa puhemies

tuon puheenparren takana on se että perussuomalaiset haluavat ottaa työntekijältä eläketurvaa haluavat pienentää työntekijöitten työttömyysturvaa

me olemme liian kankeita

sen takia kiitoksia talousvaliokunnalle että se lausunnossaan ottaa rohkeasti esille lupien määräaikaisuuksien osalta olevan tavoitteen eli meillä luvitus estää esimerkiksi kehittyvän kaivosteollisuuden toimintoja

on tärkeä asia erottaa toisistaan että kauppiaat eivät meillä toteuta tätä markkinoiden vääristymistä vaan se on keskusliikkeiden omaa toimintaa joka vaikuttaa alkutuotannon ja jopa sitten osiltaan suomalaisen elintarviketeollisuuden mahdollisuuksiin kilpailukykyisesti tuottaa meidän markkinoille kotimaista suomalaista niin lähiruokaa kuin luomuruokaa ja sille pitää jotain tehdä

erittäin tärkeä lainsäädäntökokonaisuus siinä ja hallituksen esitys hyvin perusteellisesti ottaa siihen kantaa

arvoisa herra puhemies

toistan edelleen että on hyvä että edustaja eloranta on tehnyt tällaisen aloitteen joka saa meidät keskustelemaan täällä

valitettavasti sali on melko tyhjä mutta toivotaan että tämä debatointi jatkuu sitten myös niin että hallituksessa ruvettaisiin huomioimaan sitä mitkä ovat tällä hetkellä ne kaikkein keskeisimmät nyt heti mahdollistavat vientiteollisuuden avaimet

se on aivan varmasti totta että tapahtui semmoinen spontaani reaktio siihen edustaja satosen käyttämään puheenvuoroon

on oikein että huolehditaan siitä että myrskyvahinkoja ja niiden taloudellisia tappioita pystytään torjumaan

mutta on tärkeätä huomata että tätä lakia nyt valmisteltaessa pitää nähdä myös se tosiasia että näillä kahdella suurella keskusliikkeellä on yhteinen maahantuonti

mutta muistetaan

globaalissa yhteiskunnassa meidän tulee luonnonvarojamme suojella niin että kansainvälisten sopimusten osalta emme alista esimerkiksi omia pohjavesiämme globaaleille markkinoille

on mahdotonta ajatella että tässä maassa olisi alueita joilla elinkeinoelämä tavallinen kansa joutuvat kohtuuttomasti kärsimään myrskyjen aiheuttamista vahingoista ja siksi huoltovarmuuden turvaaminen on erityisen tärkeää ja se on kansallinen tahtotila

oman kokemukseni perusteella olen ollut kymmenen vuotta pääluottamusmiehenä erään kolmivuorotyötä tekevän kuparitehtaan pääluottamusmiehenä täytyy sanoa että heidän omat työuransa ovat pidentyneet kun he ovat jaksaneet olla vuoden sieltä pois

se tarkoittaa sitä että meillä pitää pystyä jatkamaan sitä ministeri kyllösen avaamaa linjaa niin että teollisuudelle luodaan tätä kautta toimintaedellytyksiä ja erityisesti vientiteollisuudelle

mutta sen verran täytyy sanoa tästä käsittelyssä olevasta mietinnöstä että siellä yksi erityisen hyvä asia kuitenkin on se että elokuva alalle suunniteltu vero sieltä pyyhittiin pois

he kilpailevat vain näennäisesti kylttiensä alla

se iso volyymi että tulee kahden ison toimijan kautta ulkoa yhden myynti ja ostoponnistelun vuoksi tänne vieläkin edullisemmin kun ostetaan isoja eriä on se ongelma mikä meidän pitäisi tässä kohtaa huomata

mutta vieläkin korostan sitä että nämä väylämaksut pitäisi tehdä sen liikenneviraston selvityksen mukaan niin että nämä isot rahtialukset tulevat nopeammin sen alennuksen piiriin

siinä mielessä on positiivista että nähtiin että ne odotukset mitä tämän alan verotukseen oli suunniteltu eivät toteutuneet

edellisen hallituksen aikana tähän puututtiin ponnekkaasti lähdettiin valmistelemaan lainsäädäntöä jolla turvataan suomalaisten asujien teollisuuden erityisesti elinkeinon harjoittamismahdollisuudet

kukaan niistä jotka ovat olleet vuorotteluvapaalla ei ole koskaan tullut minulle sanomaan että he jaksavat huonommin tai että ei tästä ollut mitään hyötyä

kysymys ei ole pelkästään kahdesta isosta toimijasta taikka yleensä toimijoista vaan siitä että on niin isoja yhteenliittymiä joilla pystytään dumppaamaan markkinoita vieläkin alemmaksi

siinä mielessä kyllä käsittelevälle valiokunnalle ja tässä kohtaa tietysti mietinnön esittelijälle pluspisteet siitä että alaa ei lähdetty kurjistamaan vaan mahdollisuudet toimia ovat edelleen hyvät

arvioitiin että noin kolmen miljardin euron tappiot tulivat näistä kahdesta myrskystä jotka tämänkin hallituksen esityksen osalla on mainittu

se on ollut erittäin tervehdyttävä kokemus heille että he ovat voineet rakentaa sen mökin taikka sitten olla jopa lastensa rakennuksilla apuna siitä työelämästä irti

jos he toimisivat tavallaan itsenäisesti ja toisivat maahan mutta kun he tekevät ja jakavat potin sitten kylttiensä alla myyvät tätä tuotantoa joka dumppaa meidän alkutuotantoa ja siinä tapauksessa myös meidän kotimaisen elintarviketeollisuuden mahdollisuuksia toimia niin tähän pitää puuttua

on hyvä että tämän lain valmistelun aikana ollaan pystytty valiokunnan näkemyksiä ottamaan huomioon siten että määräaikoja sähkövarmuuden osalta ollaan voitu hieman pidentää ja erittäin tärkeää se turvalauseke siellä joka ollaan saatu aikaiseksi on tärkeää että se on siellä niin että valtiovalta ryhtyy toimenpiteisiin mikäli siirtohinnat kohtuuttomasti aiheuttavat eriarvoisuutta alueilla

se on ollut aivan loistava tilaisuus irtaantua

on kohtuutonta että se kaikkein tärkein ja suurin vientiteollisuutemme kärki näin satakuntalaisena sanottakoon metallurgia on keskiössä koska se on lähes kaikki kuitenkin meidän vientiteollisuuttamme mutta se raaka aine tulee ulkomailta

meidän vain pitää löytää oikeat menetelmät siihen kuinka tehdään

se että jos työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ollaan jotakin mieltä ei tarkoita sitä etteikö edustaja myllykoski voisi olla vasemmistolaisena eri mieltä valiokunnan yksimielisen

vähemmän tulee rautateitä pitkin tässä maassa sinne teollisuuslaitoksille tätä tuotetta ja siinä mielessä nyt täytyy ravistella hallitusta

ja toivotaan että edustaja elorannan aloite ravistelee sitä vankasti

keskustelu yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin mutkaisella kierteitä näyttely on päättynyt pöydällepanoa varten esitellään päivetyksen kuuden raisio voimme tehdä tätä mietintä pannaan toiveikas myös toinen viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin että nyt oman päivystyksen asioihin seitsemän ja yhdeksän asiaa osa joskaan seuraa täysistunnon taustaa vasten toinen viidettä kaksituhattaneljätoista kello näkemyksen kanssa

sinne jäi kauneusvirhe eikä niinkään kovinkaan pieni josta voi olla näin kansanedustajana pahoillaan

samassa yhteydessä päätettiin kantaverkosta ja tässä kohtaa lainsäädännön nopea rytmitys vaikka valiokunnassakin asiaan oli varmasti riittävästi aikaa kuultavia runsas joukko näyttäytyi kumminkin sille että aika loppui ennen kuin aivan harkitusti oltaisiin voitu päätöksiä viedä aivan loppuun asti

kiitos armeliaisuudesta

me olemme luomassa nyt järjestelmää jolla fingrid velvoitetaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle luomaan kantaverkko

mutta kyllä merkittävää on se puutteellisuus joka todettiin että koskien meidän tulevaisuuden kannalta suurinta luonnonvaraamme johonka meillä on omaa teknologista osaamista uusia tavoitteita meillä ei ole suomen valtion taholta yhtään viranomaista suomen valtion palkkaamaan henkilöä joka olisi siellä asiantuntijana ja tavallaan kokoamassa sen että meidän metsäteollisuudellamme on omia toimijoita siellä

fingridin toiminta perustuu siihen että kustannamme sen kaikki sähkönkuluttajat siirtohintoina ja tämä asettaa ne yritykset jotka mahdollisesti sijoittuvat jopa sellaisille alueille joilla huoltovarmuuden turvaamisen vuoksi siirtohinnat voivat kolminkertaistua niin tulee vielä yksi lisäpanos tämän kantaverkon hinnoittelun myötä

parlamentin ja suomen valtion välillä se täytyy sisäisesti pystyä asiantuntijuuden perusteella viemään eteenpäin

mutta tosiaan tämmöisen mikä maa ja metsätalousvaliokunnan toiveissa on ollut metsäattasean saaminen sinne olisi erityisen tärkeätä

on ihan oikein olla huolissaan varmasti kesämökkiläisten kauppojen pienten kauppojen aukioloajoista mutta en usko että tällä lainsäädännöllä se tahti taikka rytmi millään tavoin muuttuu

ei voi olla niin että niillä alueilla missä huoltovarmuutta korostetaan edelleen voitaisiin jatkossa periä ja periä ja periä korkeita siirtomaksuja

ne ovat nytkin saaneet olla melko vapaasti auki ja se on ollut erittäin hyvä että näillä pienillä kaupoilla on ollut se mahdollisuus palvella niitä kesäasukkaita ja yleensäkin tämä on turvannut pienten lähikauppojen osalta sen toimivuuden

uskon että toimet tulevat jatkossa olemaan sellaisia että tämä seurantavastuu mikä hyvin on esitykseen kirjattu tarkoittanee myös sitä että ylihinnoittelua siirtomaksujen avulla ei voida suorittaa vaan jossakin vaiheessa se parannettu huoltovarmuuden rakentaminen on tullut maksuun ja siirtohintoja pitää pystyä niillä alueilla myöskin laskemaan

nyt haja asutusalueitten pienet lähikaupat joutuvat siihen kilpailutilanteeseen että ne eivät tule pärjäämään isojen kauppakeskusten kanssa

edustaja heinoselle poissa olevalle on pakko sanoa

onko kokoomuksessa pohdittu sitä mitä se tekee niille pienyrittäjille jotka ovat näissä kauppakeskuksissa kun päivittäistavarakauppa tulee määrittelemään kauppakeskusten aukioloajat

näillä sanoilla huoltovarmuuden tuomat kustannukset tulevat jossakin vaiheessa maksuun

se tarkoittaa sitä että yrittäjät joutuvat venyttämään vielä enemmän itseään ja yksi vapaapäivä ei sitä kyllä kuittaa

arvoisa puhemies

edustaja niikko on jaksanut muistuttaa tässä jo muutamaan otteeseen kuinka vasemmistopuolueet ja vasemmistoliiton kansanedustajat ovat tahtoneet korotuksia siihen ja siihen päivämäärään mennessä

arvoisa herra puhemies

kun tuolta työhuoneestani katselin tätä keskustelua niin täytyy sanoa että edustaja heikkilän puheenvuoro kirvoitti pieniin juoksuaskeliin ja halusin tämän puheenvuoron käyttää

tämä asia indeksiin sidottu opintotuki on ollut tämän eduskunnan tahto monenkin puolueen osalta ja sitä työtä me lähdimme tässä vaalissa tekemään

erittäin hyvä näkemys siitä että siinä vaiheessa jos ollaan pakotettuja ja tällainen lainsäädäntöuudistus tehdään niin rangaistuksen sisään pitää suunnitella juuri se että se edesauttaa sen tuomitun elämäntilannetta parhaalla mahdollisella tavalla

ainoa on se että kun tehdään tähän maahan hallitus joka kantaa tässä talouden tilanteessa sen poliittisen vastuun näillä talouden tunnusluvuilla kuin on mahdollista ei kuuden puolueen hallitusohjelmaneuvotteluissa pystytty parempaan

ei toki lakialoitteen tekijäkään halua näitä pieniä muutaman päivän piipahduksia mutta itse asiassa en usko kyllä siihen ratkaisuun että vain tuomio tervehdyttää

aloitteen tekijällä toki on kokemusta siitä niin kuin tässä keskustelussa ollaan voitu nähdä että niitä sakkoja sitten maksetaan kun se linnatuomion uhka tulee todelliseksi

mutta näiltä osin täytyi oikein tulla tänne saliin nostamaan edustaja heikkilän käyttämän puheenvuoron hienot pointit esille ja toivotaan että kun tämä valiokunnassa on niin nämä terveiset menevät edelleen sitten lakialoitetta käsiteltäessä eteenpäin

lainsäädäntö sinällään tulvat todella kyse monimuotoisen meidän todellakin turvaa meidän monimuotoista vaelluskalakantaa antaa kalastajille mahdollisuuksia erityisesti ammattikalastajille luo erilaiset olosuhteet ja järjestelmät vapaa aikakalastukselle ja sinällään on kannatettava

ensinnäkin kiitoksia ministeri arhinmäelle siitä että nyt nuorten ja seurojen tilanne on huomioitu ja sitä on lähdetty kehittämään

kuitenkin tähän esitykseen tuli muutamia pykälämuutosesityksiä

valtio ohjaa urheiluun varoja erityisesti huippu urheiluun lajiliittojen kautta